pääministeri toteaa että ei lähivuosien isoja suureita mitkä ovat lähivuosien isoja suureita selvitäksemme sitten hän luettelee

arvoisa herra puhemies

niitä ovat pitkäaikainen maltillinen palkkapolitiikka työurien uskottava pidentäminen veroratkaisut ja oikein kohdistetut kasvua stimuloivat ratkaisut

nyt tehdään budjetti tälle vuodelle ja minä voin vakuuttaa teille herra pääministeri että ensi vuonna jos te vielä budjetin esitätte ja me olemme oppositiossa kyllä me esitämme tasapainoisen vaihtoehtobudjetin

hän antaa eduskunnalle tehtävän että näitä jokaisen tahon yhteiskunnassa pitäisi kesän ylitse vakavasti miettiä

puhutaan saksan ihmeestä toisen maailmansodan jälkeen

ja me olemme tässä kyllä ottaneet huomioon että myöskin valtion tulot tulevat ensi vuonna kasvamaan

se perustuu työntekoon ja säästämiseen

miettikää kesän aikana näitä asioita

minä miettisin kyllä muita asioita

ja jos te haluatte niin kyllä minä voin poimia tästä budjetista aika paljon menoja mitä voitaisiin jättää pois

säästäminen on yhtä kuin pääoman muodostamista ja sitä tarvitaan silloin kun aalto käy

en minä ymmärrä esimerkiksi että

tai liikumme ilmeisesti eri piireissä en minä ole kuullut kulttuuripuolelta hätähuutoja mutta olen kyllä kuullut vanhustenhoidon puolelta hätähuutoja

saksa on tätä noudattanut paitsi tuli lyhyt kausi milloin oli punavihreä hallitus saksassa ja se sai kyllä aika paljon tuhoa aikaan tai paljon ja paljon

eilen julkaistun suhdannearvion muutoksia maaliskuussa julkaistuun arvioon nähden voidaan pitää sekä kansantalouden että valtiontalouden osalta pieninä verrattuna maaliskuun arvioihin sisältyneisiin muutoksiin nähden

työntekoa ja säästämistä työntekoa ja säästämistä tarvitaan työntekoa ja säästämistä tarvitaan tässäkin maassa

mitä tämä merkitsee valtiontaloudelle

metsäteollisuus on huutanut apua on huutanut välittömiä toimenpiteitä ja on myöskin maininnut mitä pitäisi tehdä

se tarkoittaa sitä että vaihtotaseemme huononee ja todetaan että pieniä muutoksia miettikää kesän yli miten saadaan pidempiä työuria ja minkälaisia palkkaratkaisuja

tennilä huusi mitä leikkauksia minä tiedän että hallitus ei tämmöisenä aikana uskalla mitään leikkauksia esittää eikä oppositiokaan sitä uskalla tehdä

arvoisa herra puhemies

herra puhemies

lakiesityksessä todetaan että ees deen lain sisältö vai tiesi lakiesityksen sisältö on vahvistaa parlamentarismia ja parantaa kansalaisten osallistumisoikeuksia

sata komitea esitti että luovuttaisiin puolison tulojen tarveharkinnasta mutta se tietenkin maksaisi aika paljon ja tässä meidän esityksessämme lievennetään tätä tulojen tarveharkintaa

kaikkein tärkeintä olisi se että hallitus neuvottelisi opposition kanssa mitä mahdollisesti yhteiskunnan edun mukaisesti voitaisiin tehdä jotta vaje ei kasvaisi niin suureksi

me kyllä tässä maassa valitettavasti tulkitsemme parlamentarismin aivan eri tavalla kuin muissa maissa

silloin ei haeta poliittisia pisteitä kun samassa veneessä istutaan ja tavoite on yhteinen pelastaa tämä maa vielä suuremmasta katastrofista

meidän maassamme eduskunnan tulee nauttia hallituksen luottamusta

ja on turha kiistää ettei näin olisi kun on ihan selvästi aina ilmoitettu hallituspuolueitten jäsenille että hallituksen esitystä vastaan ei saa äänestää

syntyy aivan sellainen kuva en minä sano että te haluatte peittää ja salata niitä tosiasioita mutta te ette lue te ette tiedosta sitä mitä maailmassa tapahtuu

hallitukselta ei tule hyviä esityksiä hallitukselta ei tule huonoja esityksiä hallitukselta tulee vain sellaisia esityksiä mitkä pitää hyväksyä

budjettialijäämä kasvaa vaihtotaseen alijäämä kasvaa

yhtä hyvin olisi voinut myöskin sanoa että tämän lakiesityksen tarkoitus tai sen sisältö on heikentää tasavallan presidentin valtaa

onko tämä suunta sitten oikea

jos kansalta kysyy niin vastaus on hyvin selkeä

täällä sanotaan että miettikää kesän yli miten maltillisia palkkaratkaisuja saadaan ja miten työuria voidaan pidentää

on vakavasta asiasta kysymys ja silloin kun vakavasta asiasta on kysymys ei pidä peitellä ja salata tosiasioita

jos katsoo ja kuuntelee mitä johtavat poliitikot sanovat silloin kun he vaalikentällä hakevat äänestäjiltä tukea esimerkiksi viime presidentinvaaleissa kolmen suurimman puolueen ehdokkaat eli sdpn tasavallan presidentti halonen keskustan pääministeri matti vanhanen ja kokoomuksen puhemies sauli niinistö kaikki totesivat että nykyjärjestelmä on hyvä

minusta valiokunnan puheenjohtaja hannes manninen antoi oikean kuvan tilanteesta mutta jätti kuitenkin mainitsematta miten tyytymättömiä tämän päivän suomessa asuvat eläkeläiset ovat tämän verotuksen suhteen

arvoisa herra puhemies

herra puhemies

jos on vaalipiirijärjestelmä oli sitten kaksi kolme neljä viisi tai kuusi vaalipiiriä niin sehän tarkoittaa sitä että niistä äänistä jotka eivät yllä paikkaan siitä vaalipiiristä aina tulee hukkaääniä

tämä olisi voitu kyllä ratkaista toisellakin tavalla

valiokunnassa vähemmistö on sitä mieltä että tulisi neuvotella uusi sopimus joka johtaisi siihen että ruotsissa asuvat suomalaiset ilomielin palaisivat suomeen

ei ole mitään ongelmaa siitä kuka edustaa suomea eu kokouksissa ja he jopa totesivat että on parempi että siellä on kaksi kuin yksi

tämä tulee vaikeuttamaan paluumuuttoa joka jo tänä päivänä on ollut varsin huono

miten sellaista voidaan perustella

me tarvitsemme tasauspaikkoja ja kaikkein oikeudenmukaisin lopputulos saavutetaan tällä hallituksen esityksellä

ja sekä pääministeri vanhasella että tasavallan presidentti halosella oli tästä kokemusta ja he totesivat ainakin vaalikeskusteluissa että tämä on toiminut hyvin

kyllä meidän tulee huolehtia lähinnä suomalaisista ja niistä jotka haluavat palata suomeen

ruotsin eun puheenjohtajuuden teema mahdollistaa itämeri teemoihin keskittyvien asioiden läpimenon eussa ja kristillisdemokraatit toivovat suomen käyttävän tilannetta hyväkseen tuodakseen itämeren tilan ja myöskin konkreettiset resurssitarpeet esille

sen takia tämä sopimus on parempi hylätä ja ruveta neuvottelemaan sellaisesta joka johtaisi siihen mihin me pyrimme

jos pääministeri vanhanen väittää ettei näin olisi lausunut niin silloin kannattaa kyllä katsoa niitä vaalikeskusteluja mitä varmasti vielä nauhalta löytyy

arvoisa herra puhemies

arvoisa herra puhemies

itämerelle on saatava yhteinen pelastamisohjelma ja ympäristötilan seuranta yhdessä eun norjan ja venäjän kanssa ja sen suojelun rahoitus on saatava välimeren kanssa vertailukelpoiselle tasolle

meillä on vaihtoehtobudjetissa tulopuolelle lähes miljardi euroa lisää

mutta olisi kyllä syytä mainita että se liittyi keskitettyyn tuloratkaisuun joka oli erittäin tärkeä ja sen takia istuvat hallituspuolueet silloin äänestivät sen puolesta

sama perustuslaki oli voimassa ja molemmat käyttivät valtaa sen voimassa olevan perustuslain mukaan

on myöskin syytä muistuttaa mitä samalla kaudella pantiin verolle

selonteko ei arvioi millaisia kustannuksia itämeren tilanteen korjaaminen aiheuttaisi eikä arvioi myöskään sitä mitä taloudellisia ja sosiaalisia vaikutuksia rehevöitymisen torjunta aiheuttaa ja mitä kustannuksia syntyy jos toimet jätetään suorittamatta

toinen käytti sitä aika lailla ja aika paljon jopa niin paljon että jotkut katsoivat että hän käytti asemansa väärin

ne olivat osingot

jo kansallisesti ja kansainvälisesti sovittujen tavoitteiden ja ohjelmien noudattaminen parantaisi itämeren tilaa merkittävästi

arvoisa herra puhemies

sen takia minä suuresti ihmettelen minkä takia keskusta jonka riveistä on tullut paljon presidenttejä haluaa nyt vähentää presidentin toimivaltaa ihan johdonmukaisesti

se liittyi tavalla taikka toisella keskitettyyn ratkaisuun ja osinkojen paneminen verolle vaikutti minuutti on täysi edustaja kähkönen vastus siihen

hallituksen tulee esittää eu tasolla toimia joilla tehtyjen sopimusten noudattamista valvotaan ja niiden noudattamatta jättämisestä seuraisi sanktioita

kyllä presidentti koivisto olisi myöskin voinut käyttää valtaa samassa laajuudessa kuin presidentti kekkonen käytti mutta ei ollut tarvetta käyttää

oman maamme toimenpiteet vaikuttavat ennen kaikkea omien rannikkovesiemme kuntoon emmekä siksi voi tuudittautua siihen ajatukseen ettei oman maamme toimenpiteillä ole kokonaisuus huomioon ottaen merkitystä

selonteossa maatalouden päästöjen vähentämiseen tähtäävät tavoitteet ovat kannatettavia

minkä takia hän sen teki

sen sijaan viemäriverkoston ulkopuolella asuvien miljoonan suomalaisen päästöjen vähentämiseksi kannatam me konkreettisempia tavoitteita

hän teki sen sen takia että oli tehty kassakaappisopimus tulevasta hallituksesta eikä tästä ollut kansalle kerrottu

ministeri katainen on tässä salissa eduskunnan edessä sanonut että hallitus keventää veroja vain kaikkein pientuloisimmille vain kaikkein pientuloisimmille

kun ajattelee tätä eduskuntakautta niin sehän on ollut jos ei täynnä mutta siihen on liittynyt hyvin paljon skandaaleja

hän on pientuloinen koska hänen veronsa myöskin kevenee niitten esitysten ja tietojen perusteella mitä hallitus omassa esityksessään esittää

on epäilyjä lainrikkomuksista että ministerit kansanedustajat olisivat lakia rikkoneet on epäilyä korruptiosta on paljon tällaista mitä kansa ihmettelee

siksi maatalouden päästöjen vähennys on ratkaisevaa itämeren pelastamisessa

uusien kokeellisten tutkimusten mukaan fosforivaluman osuutta pelloilta pystyttäneen merkittävästi vähentämään muun muassa levittämällä peltoon lannoittamisen yhteydessä suomalaisten fosforikaivosten ylijäämäisiä kipsiyhdisteitä

minä olen melko varma että jos perustuslaki olisi ollut sama kuin oli vielä presidentti koiviston aikana niin kyllä sekä presidentti kekkonen että presidentti koivisto olisivat tällaiseen asiaan kovalla kädellä puuttuneet

siksi kristillisdemokraatit haastaa valtioneuvoston ohjaamaan tutkimusrahoitusta tämän tyyppisille tutkimuksille osana itämeren hyvinvointia ja pelastamista

eli ei ole viisasta eikä ole hyvä siirtää valtaa pois sellaiselta henkilöltä sellaiselta instituutiolta joka voi ongelmatilanteissa tilanteen rauhoittaa ja sanoisin puhdistaa myöskin pöydän

vapaaehtoiset toimet kuten helsingin ilmainen jätevesien tyhjennys viemäriverkkoon tulee tehdä eu tasolla lakisääteisiksi

samoin kannatamme fosfaatteja sisältävien pesuaineiden kieltämistä koko eu tasolla

mitä tulee sitten hallituksen esityksessä oleviin pykäliin niin totean nyt ainakin sen että tämä kansalaisaloite on tietyssä mielessä hyvä

ryhmäpuheet tänä päivänä ovat olleet lähes samansisältöisiä kuin ne olivat syksyllä lähetekeskustelussa kaikkine virheineen

öljyonnettomuuden riski tunnistetaan selonteossa mutta toimenpiteiden aikataululliset tavoitteet jäävät liian kauas

tuleeko se sitten johtamaan johonkin on vaikea sanoa

lähes jokaisessa puheenvuorossa on esitetty totuudenvastaisia väitteitä kuten esimerkiksi äsken ed

minä en ymmärrä miten tämä on voinut mennä teiltä ohi kun teillä on edustaja valtiovarainvaliokunnan verojaostossa

uusien suunniteltujen monitoimisten avomerelle tarkoitettujen öljyntorjunta aluksien rakentaminen tulisi konkretisoida välittömästi jopa siksi että sillä on myös taloudellisesti elvyttäviä vaikutuksia

sitten toinen asia ihan lyhyesti se joka koskee vallan siirtämistä eulle tai kansainväliselle elimelle

siihen tulee sitten tiettyjä maksuja kyllä mutta joka tapauksessa

siinähän todeltaan että jos se on merkittävä niin se edellyttää määräenemmistöä eduskunnassa muuten yksinkertaisella enemmistöllä

öljyntorjuntalaivojen käyttöön miehistön koulutukseen ja palkkaukseen on etsittävä taloudellisesti kestäviä ratkaisuja

mutta ed

öljypäästöjen valvomiseksi tulee öljyerät itämerellä myös merkitä dna tunnistein

hallituksen tavoitteena tulisi olla myös öljykuljetusten vähentäminen itämerellä

hallitus jättää myös kirjaamatta mitään lisäturvamääräystavoitteita itämeren meriturvallisuuden parantamiseksi vaikka erityisen herkän merialueen status antaisi tälle oikeuden